arvoisa puhemies

vistbackalta että nyt en muistanut tätä opposition esitystä joka on toistunut jo viitenä kuutena talousarviovuotena ja jossa he esittävät kuningaskunnalta näitä eu tukia pois

nyt minä luotankin ed

vistbackan kollegaan perussuomalaisten puheenjohtajaan joka on eu parlamentissa ja toivon että myöskin oma viiteryhmäni antaa tukea niin että tämä epäoikeudenmukaisuus sieltä poistuu

nyt meillä vain ikääntyvä väkimäärä lisääntyy ja kulut lisääntyvät

ensinnäkin tyytyväisyys kollegani ukkolan puheenvuorosta että kun muistelen niitä puheenvuoroja pari vuotta sitten mitä sieltä takaosasta kuulimme ja kuulimme hänen mielipiteensä tarkastusvaliokunnan ja sen työstä ja kun kuuntelin näitä puheenvuoroja niin nämä ovat kuin eri maailmasta

olen siitä erittäin tyytyväinen

ehkä me olemme tehneet hyvää työtä

me teimme siinäkin aika pitkään työtä ja kuuntelimme asiantuntijoita ja eri hallitusten puheenjohtajia hallintoneuvostojen jäseniä ja niin edelleen

kyllähän lopputulema oli kuitenkin meillä se että onhan tällä vaalikaudella tällä hallituskaudella näissä asioissa edetty positiivisesti eteenpäin

nyt mietitään tietenkin sitä onko tämä oman tutkimuksensa aihe miten me saamme vielä paremmin parlamentin mukaan tähän omistajaohjauksen työhön

toinen asia minkä nostan esille on tämä tuottavuusohjelma

se on noussut täällä esille joskus vähän turhankin negatiivisessa merkityksessä

mutta älkää hyvät kollegat luulko kuitenkaan että tarkastusvaliokunnan mietintö pitäisi sisällään periaatteellista vastustusta tuottavuusohjelmaa kohtaan

me voimme mittareita arvostella tapaa millä se on tehty mutta me kaikki kyllä ymmärrämme että yhteiskunta joutuu tässä tilanteessa tekemään asioita tehokkaammin ja taloudellisemmin kuin tähän asti

tässä maksetaan vielä kymmeniä miljoonia ylimääräistä

arvoisa herra puhemies

räsäsen tekemää lakialoitetta enkä ota kantaa nyt perusteluosaan vaan otan kantaa lähinnä tähän tunnusmerkistöön ja millä tämä teko täyttyisi

kun tässä ei ole rajattu tietenkään aviopuolisoa avopuolisoa eikä keitään muitakaan perheenjäseniä tästä ulos niin tämähän johtaisi tietenkin hyvin mielenkiintoiseen asiaan varsinkin jos ymmärrän oikein että tämä on tarkoitettu myöskin yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi mikä tarkoittaa sitä että kun poliisi saa tietoonsa tämän asian ja lähtee sitä tutkimaan niin meillä riittää aika paljon sakkojuttuja jotka koskettavat tämän tyyppisiä rikoksia

räsäsen tarkoitus että näin mentäisiin koska tiedetään että tämän tyyppisiä aloitteita ja rikosilmoituksia voidaan tehdä myöskin avioerotilanteissa tai parisuhteen purkautuessa kostomielessä

toivoisin vaan tietenkin että tätä tunnusmerkistöä vielä arvioitaisiin vähän onko tämä nyt ihan kaikkein parhaiten muotoiltu laki tunnusmerkistön osalta ja pitäisikö sen olla asianomistajarikos ja koskisiko se myös vakiintuneita parisuhteita perheissä

arvoisa herra puhemies

tietenkin jos tässä perusteluosassa tai pykälän muotoilun osalta olisi haluttu rajata tämä joihinkin tiettyihin tapahtumiin urheilu tai valmennustilanteisiin tai joihinkin muihin niin ymmärtäisin varmasti tätä lakialoitetta paljon pidemmälle

se johtaisi sellaisiin kohtuuttomiin tilanteisiin kun se koskettaisi myöskin perhepiiriä ja parisuhteita että tätä pykälää todennäköisesti käytettäisiin väärin varsinkin kun tällainen sanallinen uhkailu on aika tavanomaista joissakin perheissä

kun ministeri oikein salilta kysyi mikä on meidän vastauksemme tähän priorisointiin niin minä ymmärtäisin että siihen on välttämätön pakko joka johtuu siitä että meillä valtiontalouden kehyksissä ei ole varaa tehdä kaikkea sitä mitä haluttaisiin tehdä vaan joudutaan priorisoimaan

te kerroitte sitten että olette ajatellut esittää seinäjokioulu rataa johon ovat ottaneet valtiovarainvaliokunta liikennejaostona ja myöskin nyt tarkastusvaliokunta erikseen kantaa

no jos tätä taustaa vastaan kysyy onko teidän priorisointinne oikea kun te painotatte seinäjokioulua niin ainakin näitten erikoisvaliokuntien näkemys on ihan yksi yhteen ja olen valmis sitä myöskin täällä salissa tukemaan

tämä ed

markku rossin tekemä lakialoite ei ole välttämättä niin yksinkertainen kuin miltä se tämän keskustelun pohjalta näyttää

meillähän on henkilöliikenteessä myöskin linja autoja jotka ovat pienempiä kuin aikaisemmin ja ne muodostavat jo taksiliikenteelle tietyissä tilanteissa ihan vertailtavan kilpailutilanteenkin

tällä hetkellähän linja autoja ei veroteta ollenkaan autoveron mukaisesti

sen jälkeen meillä on tullut mukaan myöskin kuorma autoja jotka ovat olleet henkilöliikenteessä niistä on muodostunut jo paljonkin keskustelua helsingissä

kuorma autot eivät ole tämän veron alaisia ja kumminkin harrastavat samaa liiketoimintaa

no taksimies tietenkin joka ajattelee liiketoimintaa miettii asiaa kokonaisuutena suhdetta hyvityshintaan suhdetta auton kilometrimäärään jälleenhankinta arvoon ja myöskin sitten poistoihin minkälainen poisto ohjelma kullakin liiketoiminnassaan on ja minkälaista kalustoa haluaa ylläpitää

taksin suurkäyttäjänä olen kuitenkin edelleen tyytyväinen siihen että verrattuna moneen muuhun euroopankin maahan suomen taksikanta ja autokanta on hyvä ja turvallinen

arvoisa herra puhemies

yritän myöskin vastata ed

saariselle

kun me mietimme harmaan talouden ongelmaa suomessa ja maailmalla me tiesimme tietenkin sen että lähtökohtaisesti tulee esiin pääsääntöisesti negatiivisia asioita ja asian suuruus paljastuu mitä se on tänä päivänä koska rikollisilla on keinot ja ne etukäteen osaavat varautua uusilla menetelmillä siihen mikä on sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

kaikki ne toimenpiteet joita tehdään järjestäytyneen rikollisuuden ja talousrikollisuuden torjumisen eteen ennakolta ovat erittäin kannatettavia

mutta ed

on aivan totta myöskin että kilpailua rakennusteollisuudessa ja muualla haittaa ehdottomasti harmaa työvoima ja kaikki sellainen on kitkettävä mahdollisimman tehokkaasti

me eilen sitä raakiletta esittelimme julkisuudessa

mutta hyvät kollegat vaikka me kuinka teemme hyvää lainsäädäntöä niin ero rikollisilla tullin ja poliisin tutkintamenetelmiin kasvaa tätä nykyä koko ajan väistämättä

nyt vaan kävi niin että tämä raakile otettiin jo käyttöön ja annettiin ymmärtää että tämä on tavallaan se oikea totuus koko asiasta

siinä tuli virhe

rikolliset keksivät jälleen jotakin uutta ja menevät omia menojaan

ehkä meidän olisi pitänyt olla tiedottamatta keskeneräisestä asiasta tehdä tämä työ loppuun ja tulla vasta puolen vuoden päästä mietinnön kanssa saliin jolloin vahinko olisi jäänyt tekemättä

ja kaiken lisäksi on aika surkuhupaisaa vaikka tiedän että oikeusministeriössäkin on halua päästä tähän juoksuun siten mukaan että se ero vähän kapenisi kun tänä päivänä taitaa olla uutinen lehdessä että yhdeksän helsinkiläistä huumepoliisia on syytettynä epätyypillisten tutkintamenetelmien ja mahdollisesti harmaalla alueella tehtyjen väärinkäytösten osalta

siis kertaakaan eduskunnan tarkastusvaliokunta ei ole äänestänyt ja siinä vaiheessa kun se rupeaa äänestämään se menettää sen merkityksen mikä sillä oikeasti on

eli me toimimme konsensushengessä ja tarkastelemme asioita useitten hallitusten kautta eteenpäin ja taaksepäin mitä pitäisi tehdä

meidän täytyisi ehdottomasti saada myöskin uudet valtuudet ja toimintaedellytykset näitten vaikeitten asioitten rikostutkintaan joita ovat vaikea talousrikollisuus huumausainerikollisuus jossa pyörivät kymmenet ja kymmenet miljoonat eurot vuosittain

meillä on kokoomuksenkin eduskuntaryhmässä monta jotka ovat sitä mieltä että ei meidän tarvitse pyrkiä alle sadan kunnan kovinkaan nopeaa vauhtia

tarvitsemme viranomaisille sellaisen lainsäädännön ettei meidän tarvitsisi kuukausikaupalla katsoa uutisia kuinka tehokkaat suomen parhaimmat virkamiehet alallaan ovat joko sairauslomalla tai poissa pelistä

joku pelisääntömuutos tähän pitää tehdä

heinonen on käytännön toimijana perehtynyt tähän asiaan että hänellä on myöskin äänen taustalla vahva kokemus ja osaaminen

minun mielestäni se aina vahvistaa asian uskottavuutta joka on itse myöskin sitä työtä tehnyt ja kouluoloihin tutustunut niin hänellä on myöskin palttia sanoa asiat niin kuin ne on

en tiedä onko meillä kovin viisas hallitus mutta varmasti näihin olosuhteisiin missä tällä hetkellä suomessa ollaan käytettävissä olevista hallituspohjista ja ratkaisuista kaikkein paras ja se riittäköön maalle aina kerrallaan

mutta muistan kuitenkin viime kaudella että kun tämä sama aihe perusopetuksen ryhmäkoot tuli esille myöskin silloin kun olimme oppositiossa niin pääsääntöisesti ja johdonmukaisesti aina esimerkiksi sosialidemokraattiset opetusministerit torjuivat tämän ajatuksen ja kertoivat että he haluavat kunnallista itsehallintoa korostaa ja uskovat että kunnissa on päätöksentekijöitä jotka pystyvät nämä asiat hoitamaan niin että tämä lain henki siinä täyttyy

ihmettelenkin vähän kun tässä on näinkin paljon sosiaalidemokraattisia allekirjoituksia kuinka voi olla mahdollista yleensä jos tämä asia olisi teille tärkeä ihan oikeasti että vain kaksi allekirjoittajaa on puolustamassa tätä tärkeää laki aloitetta täällä salissa

lopuksi vielä se että olen pannut merkille että kaikkein pienimmät ryhmäkoot löytyvät tällä hetkellä niistä pienistä kyläkouluista jossa on vain kaksi kolme ehkä neljäkin oppilasta samalla luokalla mutta jostakin syystä teilläkin näyttää olevan poikkeuksellisen suurta intoa niitä kyläkouluja lakkauttaa joissa tällä hetkellä ryhmäkoot ovat kaikkein pienempiä

herra puhemies

mikä näistä luvuista on lähimpänä jos tämä laki

lopuksi

tällaista kategorista haen vain varo uskon että kun tien sivistystoimet osaavat kyllä käytännöllisesti nämä asiat järjestellä ilman että me sanoo

eduskunnastakin varoja opetusryhmien

arvoisa herra puhemies

ei minkään värinen hallitus ei minkään ideologian hallitus voi hyväksyä sitä että yhteiskunnassa valuu rikollisella toiminnalla merkittäviä verovaroja ohi veronpidätyksen

täällä annetaan ymmärtää että ikään kuin vasemmisto olisi sitä mieltä että tämä käännetty arvonlisävero olisi heille läheinen asia ja sitä jostakin syystä joku toinen vastustaisi

minä muistutan myöskin ihan sinne sdpn suuntaan että rakennusteollisuus ja heidän sosialidemokraattinen toimitusjohtajansa joka toimi pitkään myöskin kaupunginjohtajana on julkisuudessa esittänyt monta kertaa että tämä ei ole ratkaisu tämä ei ole hyvä ratkaisu

maan hallitus ja valtiovarainministeriö ovat seuranneet paljon ruotsin mallia yrittäneet saada sieltä selvää toimiiko tämä järjestelmä niin että tämän ongelman ratkaisemiseen voitaisiin saada sellainen lisäarvo että rikollisuus vähenisi

näinkin saattaa käydä

se toteutus johtaa siihen että tälläkään lailla ei välttämättä päästä ihan sinne asti mihin monet kuvittelevat päästävän varsinkin kun tiedetään että valvontaa on vaikea lisätä

tällä hetkellä poliisin resurssit talousrikollisuuden osalta ovat isojen merkittävien juttujen hoidossa ja jos lähdettäisiin työmaita kiertämään niin saattaa olla että nykyiset resurssit eivät valitettavasti riitä

en lähtökohtaisesti osaa sitä puoltaa enkä vastustaa kun ei se tietenkään sisälly tähän hallituksen alkuperäiseen esitykseen enkä tiedä kuinka paljon myöskään verojaosto on siitä käynyt keskustelua sinällänsä sen tarpeellisuudesta

bjarne kallis on esimerkiksi veroministerinä ja olen aivan varma että silloin hän ilmoittaa että nyt olen toteuttanut sen lainmuutoksen mitä silloin oppositiossa esitin

puhemiesneuvosto kun tuo lähetekeskusteluun lain esittää mihin valiokuntaan se lähetetään lausunnolle ja missä tehdään mietintö

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä pahin ongelma suomen maataloudessa on ehdottomasti se että kun me olemme pitkälle riippuvaisia euroopan unionin maatalouspolitiikasta ja kansalliset tuet eivät riitä tukemaan kannattavaa maataloutta niin meillä on ongelma kannattavuudessa

eurooppalaiset kollegat eivät välttämättä tiedä minkälaisissa olosuhteissa suomalainen viljelijä joutuu tänä päivänä tuottamaan lihaa viljaa tai maitoa

ajatellaan sitä että euroopan unionin rahavaroista noin puolet tuloutuu kuitenkin maataloudelle halutaan tukea maataloutta euroopan alueella mutta meillä on jo pitkään ollut vallitseva tilanne että meillä on suomen keskustan edustaja ollut maatalousministerinä ja suomen keskustahan kuuluu euroopassa liberaaliryhmään jonka politiikka on lopettaa maataloustuet kokonaan euroopasta

kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ryhmä kuuluu euroopassa suurimpaan ryhmään eli epp ryhmään joka koostuu merkittäviltä osin euroopan muista maatalousministereistä ja myöskin komission poliittisista jäsenistä

pitäisin erinomaisen tärkeänä jos suomalaista talonpoikaa ja maataloutta halutaan tulevaisuudessa viedä kannattavasti eteenpäin että huomioitaisiin myöskin nämä poliittiset suhteet

mikäli me haluamme edetä euroopan unionin maatalouspolitiikan osalta suomen kannattaisi vakavasti harkita sitä että maatalousministeri nimettäisiin vaihteeksi esimerkiksi sellaisesta ryhmittymästä joka kuuluu suurimpaan ja vaikutusvaltaisimpaan epp ryhmään

kerola esitteli lain ja osoitti samalla että eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnalla on puheenjohtaja joka pystyy arvottamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja suojelemaan elämää silloin kun siihen on syytä

sitä kautta maksimoidaan se suomen etu koska on vaikea toimia maatalousministerinä sellaisessa ryhmittymässä joka lähtökohtaisesti suhtautuu näihin kaikkiin täällä tänään puhuttuihin tärkeisiin asioihin negatiivisesti tai vastenmielisesti

toinen vaihtoehto on tietenkin se että suomen keskusta joka perinteisesti puolustaa hyvin suomalaista maataloutta sen myönnän ja sille annan paljon tunnustusta niin kuin tekevät monet kokoomuslaiset ja monet kristillisdemokraatitkin että suomen keskusta siirtyisi siihen vaikutusvaltaisimpaan epp ryhmään

tätähän on ehdottanut muun muassa europarlamentaarikko takkula viime viikkojen lehdissä mutta hän on todennut että jostakin syystä hän ei saa tälle ajatuksellensa kantoaaltoa vaikka se olisi pitkässä tähtäimessä koko suomen maatalouden ja monen muunkin asian etu

halusin tämän tuoda tähän keskusteluun mukaan sen takia että suomalainen talonpoika tarvitsee vahvat edusmiehet eussa ja vahvat poliittiset puolueet jotka tukevat maatalouden kannattavaa

olisin toivonut valiokunnalta kuitenkin että osittain lakialoitteen osittain hallituksen esityksen puolesta esitetään että lakialoite siltä osin hyväksytään

tässä kuitenkin esitetään että se hylätään

tähän

minun mielestäni tämän puhtaammin ei voi enää kansanedustaja toimia siten etteikö tässä lakialoitetta voisi katsoa hyväksytyksi

juha hakolan lakialoitehan oli se joka vei tätä asiaa nimenomaan eteenpäin

arvoisa herra puhemies

hoskosen puheenvuoroon että nyt ei oikeastaan ole kysymys pörssikeinottelijoista vaan nyt on kysymys enimmäkseen sellaisista valtioista jotka ovat rahoituskriisissä ovat antaneet sellaisia etuisuuksia kansalaisille pitkään joihin niillä ei tosiasiallisesti olisi ollut varaa

toisekseen kun kerroitte siitä että kyllä velkojilla on aikaa odottaa niin tämä menettelytapa nopea aikataulu johtuu siitä että joka päivä markkinat reagoivat valtioiden välisten neuvottelujen uskottavuuteen

arvoisa puhemies

minä vaan mietin ihan sitä että kun meidän maataloustulostamme kumminkin puolet tulee eurooppa politiikan onnistumisen johdosta ja kun olen kuunnellut niitä käytännön maanviljelijöitä siis tuottajia jotka tällä hetkellä tämän kannattavuusongelman kanssa painiskelevat niin he suhtautuvat kuitenkin näihin näkemyksiini ihan toisella lailla kuin te

päivään mennessä jolloin muun muassa tulee lisää tietoa niistä asioista minkälaisessa kunnossa eurooppalaiset pankit ovat ne stressitestit

toinen asia minkä haluan sanoa on että niin pääministeri vanhanen kuin valtiovarainministeri jyrki katainen ovat vieneet pienen suomen asiaa menestyksellisesti eteenpäin johtuen siitä että meidän uskottavuutemme puhua näistä asioista on ollut paljon parempi kuin monen muun maan

he ovat sitä mieltä että olisi voinut ehkä hieman paremminkin joissakin asioissa onnistua ja olisi tarvittu ehkä vielä leveämmät hartiat olisi tarvittu ehkä vielä paremmin niitä kavereita sieltä euroopasta ja varsinkin jos ne kaverit vielä suhtautuvat pohjoisen maatalouden tiettyihin kipukysymyksiin ihan oikealla tavalla

saksa suomi ehkä luxemburg jotkut tietyt maat ovat olleet uskottavia sen takia että me olemme hoitaneet asioita keskimäärin paremmin kuin ne maat joita tämä nyt ensisijaisesti koskettaa

minä vaan kiinnitän huomiota kuitenkin että liberaaliryhmähän haluaisi lopettaa kaikki eu maataloustuet ja se on heidän ohjelmassaan ja kaikkien luettavissa

sellaisiakin asioita mitä pääministeri vanhanen esitti vielä muutama kuukausi sitten suuret maat kuten saksakin olivat torjumassa mutta nyt ihan viime viikkojen aikana saksa on sanonut että suomi oli ihan oikeassa ja joudutaan esimerkiksi tekemään lisää läpinäkyvyyttä lisää valvontaa mahdollisesti transaktioveroja ynnä muita vastaavia

vasemmistoliittohan on selkeästi täällä esittänyt sen että he haluavat että tämä takausta koskeva menettelytapaohje hylätään mikä tarkoittaisi tietenkin että tilanne jäisi siltä osin auki

henkilökohtainen kanta ehkä että hylätään mutta yhtyvätkö muut sosialidemokraatit tähän käsittelyyn se jää huomisen äänestyksen varaan

ymmärrän toki sosialidemokraattien vaikean aseman koska kreikka asiassa ainoana työväenliikkeenä luultavasti suomen sosialidemokraatit olivat kreikka pakettia hylkäämässä

siinä suomen sosialidemokraatit valitsivat ei linjan ja nyt kun tämäkin mitä me nyt tänään olemme puhuneet liittyy osaksi samaan problematiikkaan niin varmaan myöskin oppositio joutuu miettimään olemmeko sillä linjalla jolla olimme vielä muutama viikko sitten vai onko tilanteessa tullut jotakin uutta ja meidän on syytä tarkistaa omaa näkökulmaamme

mutta niin kuin kerroitte niin tyytymättömyyttä varmasti edelleenkin on ja hallitusohjelmassa joudutaan tähän mittavaan hankkeeseen palaamaan ja tämä infraratkaisu osakeyhtiömuodossa on tietenkin vain yksi osa yksi mahdollisuus muitakin voi olla

eduskunnan tarkastusvaliokunta ja valtiovarainvaliokuntahan ovat laskeneet joitakin kustannuksia siitä mitä se maksaa jos se jätetään tekemättä mitä se vaikuttaa tavaraliikenteen osalta ja mitä se vaikuttaa henkilöliikenteen osalta ja myöskin häiriöiden osalta

ja ihan kysyisin vielä ministerin näkökulmaa kun tiedän että sekin täällä salissa nousee kohta esille perustienpidon määrärahoihin

pöytäkirjat ja sen keskustelun sisältö näkyvät myöskin eduskunnan netistä jos haluatte vielä tutkia sitä asiaa mitä silloin sanottiin